taloudellisesti tehokas hinnoittelu perustuukin aina aiheutettuihin kustannuksiin jotka on kohdistettava mahdollisimman tehokkaasti kustannusten aiheuttaneiden maksettavaksi

nuoria joissa pitäisi olla tämän maan tulevaisuus

suomi on tällä hetkellä satojen ihmiskaupan uhrien kauttakulku ja kohdemaa ja sitä ei kukaan voi kieltää että näihin asioihin sisältyy rikollista toimintaa ja sen me haluamme karsia pois

minä kysyn pääministeriltä onko tämä todella entisen maalaisliiton nykyisen keskustan perusturvalinja vastuullinen ja välittävä suomi

perheissä tapahtuvan sisäisen muutoksen vaikuttajina näen että naisten merkitys ja osallistuminen yhteiskunnan kaikilla osa alueilla on äärimmäisen tärkeää ja varsinkin kehitysmaiden naisten osalta tämä korostuu jotta saataisiin kaikki maailman perheet tähän yhteiseen taistoon ympäristömme puolesta

arvoisa puhemies

kahden edellisen talven paukkupakkaset nostivat jäänmurron kustannuksia

arvoisa herra puhemies

eli kustannusvastaavuutta ei ole hämätty millään laskelmilla siten että jäänmurtajien toimintapäiviä olisi reivattu ronskisti ylöspäin kuten muutamissa jo kuuluneissa viesteissä on väitetty

yhteiskunnallisesta arvomaailmamuutoksesta työelämän muutospaineista muutostarpeista työn jakamisesta työajasta ei puhuttu mitään

arvoisa puhemies

porvarit hartain mielin puhuvat työelämämuutoksen puolesta

maksu maksetaan kertaalleen myös silloin jos alus saman matkan aikana poikkeaa lastausten välillä täydentämään lastia lastaus tai ahtausteknisistä syistä ulkomaan satamassa

kumarretaan pörssikeisareille ja annetaan kylmää keppikyytiä ja sumeilematonta sanelupolitiikkaa tavalliselle kansalle

onko tämän hallituksen eturintamassa suomen kansa vai hyvätuloisten pörssiporhojen tyytyväisyys sillä vaikutuksella että viulut maksaa aina tavallinen suomalainen kansa

väylämaksut ovat vain yksi logistinen kustannuserä suomalaisen elinkeinoelämän kuljettaessa tuotteitaan markkinoille merten taa

nykyinen hallitus pyrkii tekemään kaikkensa jotta voisimme pehmentää rikkidirektiivin aiheuttamia kustannuspaineita suomalaiselle elinkeinoelämälle ja toivon että myös oppositio yhtyy tähän yhteiseen rintamaan ja taistoon suomalaisen elinkeinoelämän ja merenkulun puolesta

uudistuksen sijaan sen tehtävänä näkyy olevan kurjistaa erityisesti maakuntayliopistojen toimintamahdollisuuksia jopa siinä määrin että yliopistot ovat joutuneet leikkaamaan perustoiminnoistaan perusopetuksestaan ja vähentämään rajusti henkilöstöään

on selvää ja perustel tuakin että elinkeinoelämä ja merenkulkuala tällä hetkellä voimakkaasti arvostelevat maksujen korottamista

lisäksi ala on huolissaan tulevien ympäristörajoitusten taloudellisista vaikutuksista ja ministeriömme ja allekirjoittanut ministerinä pitää erittäin tärkeänä sitä että koko väylämaksujärjestelmän kriteerit tarkastellaan uudelleen ja uudistetaan kokonaisvaltaisesti

kajaanin yliopistokeskuksen lakkauttamisen kaltaisia alue ja rakennepoliittisesti arveluttavia säästötoimia lienee siis tulossa tulevinakin vuosina muissa yliopistoissa

käynnistämme valmistelutyön tämän syksyn aikana ja liikennepoliittisessa selonteossa tulemme tarkemmin linjaamaan palvelutasosta myös jäänmurron osalta

emme suinkaan ole jääneet lumeen makaamaan ja katselemaan mitenkä maksut nousevat ja laskevat vaan lähdemme uudistamaan koko järjestelmää mikä mielestäni olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten

vasemmisto on edellyttänyt että hallitus katkaisisi tuottavuusohjelman edes siksi ajaksi työvoimahallinnon alalta kun tämä työttömyyskriisi suomessa on ajankohtainen jotta edes ne ihmiset ne osaajat joilla on se paras ammattitaito kykenisivät toimimaan siellä te toimistoissa ja mielellään vielä siirtämään sen hiljaisen tiedon hiljaisen osaamisen niille uusille ihmisille joita ehkä sinne joskus palkataan

toisena asiana haluan kiinnittää huomion tuottavuusohjelmaan ja henkilöstön riittävyyteen ja nimenomaan kohdistaa huomioni työ ja elinkeinotoimistojen kovan paineen alla työskentelevään henkilöstöön

toisaalta maksun määrittelyssä voisi nykyistä paremmin ottaa huomioon yksittäisen aluksen aiheuttamat kustannukset väylänpidolle ja jäänmurtoavustukselle

myös ympäristökriteerit nousevat mieleen mutta toisaalta ne voisivat luoda kustannuspaineita suomalaiseen tonnistoon joka on valtaosiltaan aika vanhaa

asiakasmäärät yhtä virkailijaa kohti ovat erittäin kuormittavat

ja se ongelmatiikka mitä tällä hetkellä meidän te toimistoissa on toki maksaa en sitä sanokaan

väylämaksun perusteiden tulee mielestäni olla selkeät ja käytännössä selkeästi todennettavat

mutta kyllä vasemmiston linja olisi ennemmin se että ne rahat pantaisiin työttömyyden ja työllisyyden hoitoon kuin se että niillä annettaisiin rikkaille verohelpotuksia tai omistavalle luokalle kaiken maailman veroetuja

kyllä täytyy sanoa että hallituksenkin kannattaa lukea lehtiä kun omat virkamiehet työ ja elinkeinoministeriöstä linjaavat että tällä hetkellä valtion piikin pitäisi olla auki pitkäaikaistyöttömyyden katkaisussa pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa

toivonkin että liikennevaliokunta ja valtiovarainvaliokunta antaisivat omalta osaltaan aikataulujen niin salliessa oman panoksensa uudistamistyöhön käsitellessään nyt keskustelussa olevaa väylämaksulakia

lisäksi se mielestäni vaarantaa pysyvästi ensimmäistä kertaa työmarkkinoille pyrkivien nuorten työllisyyden ja jopa tulevan työkyvyn

ja se tarkoittaisi käytännössä sitä että alkuvuodesta pitäisi pystyä käyttämään tehokkaasti rahoja ja tehdä heti keväällä lisäbudjetti jota täydennetään

toivon että sekä hallituspuolueiden jäseniltä että myös oppositiolta löytyy rakentavaa vuoropuhelua ja ajatuksia väylämaksulain uudistamisen osalta

tiedän toki että budjettimietintöön ja sen laadintaan liittyy tiukka aikataulu joten on hyvä ottaa tietysti omalta osaltani se huomioon mutta kysyvähän ei koskaan tieltä eksy joten neuvoa voi tässäkin asiassa pyytää

työllistyminen on varsin työlästä ottaen huomioon sen että usea viikko kuluu siitä kun nuori on hankkinut paikan johon voisi mennä siihen että saadaan aidosti palkkatukipäätös yritykseen jotta nuori voisi aloittaa työt

arvoisa rouva puhemies

ottaen huomioon kesälomakauden läheisyyden ja työ ja elinkeinotoimistojen kovan työpaineen voi vain kysyä kuinkahan monta nuorisotyötöntä syksyllä meillä on jos ministeri uskoo unelmilla tämän työttömyyden kasvun taittuvan koska ilman tekijöitä näitä päätöksiä ei tehdä myöskään työ ja elinkeinotoimistoissa

en tiedä kuinka paljon asioista itsessään on puhuttu mutta haluaisin kompata edustajakollega pekka haaviston ajatuksia siinä että pysyvä globaali malli on se jolla jatkossa asioita on varmasti vietävä eteenpäin koska me olemme pysyvästi sidoksissa toinen toisiimme ja toisten tappio näkyy myös kaikkien meidän muiden elämässä

keskustelu transaktioveroista velkasovittelumekanismista ja erilaisista muista yhteisistä pelisäännöistä tulee olemaan merkittävä tulevien vuosien aikana

asiantuntijat toimipisteissä sanovat että tilanne on erittäin vaikea muttei toivoton mikäli oikeasti poliittinen koneisto haluaa puuttua näihin ongelmiin nopeaan tahtiin

käsittämättömältä tuntuu se että silloin kun käydään keskustelua vastuunkannosta ja siitä pyritäänkö ajamaan yhteisiä asioita niin vaaleissa suurena kysymyksenä oli eriarvoistumiskehityksen ja köyhyyden poistaminen ja tämä kysymys on myös koko eurooppalaisessa politiikassa

pienituloisille suunnatut huojennukset ja korotukset palautuvat kuitenkin välittömästi takaisin kiertoon

omalta osaltamme liikenne ja viestintäministeriössä olemme lähteneet tekemään työtä harmaan talouden torjumiseksi ja nyt käsittelyssä oleva lakiesitys on osa tätä hallituksen harmaan talouden torjuntaohjelmaa

kiitoksia herra puhemies runsaasta ajasta

kuopan esittämiä lausumia

muutokset joita lainsäädäntöön ehdotetaan liittyvät liikennelupapakon selkeyttämiseen valvonnan parantamiseksi ja tasapuolisten kilpailun edellytysten luomiseksi

siellä on ollut iso uudistusprosessi käynnissä ja tällä hetkellä tilanne on se että ihan positiiviselta näyttää siinä suhteessa että saadaan sitäkin toimintamallia järkevöitettyä

ehdotamme liikennelupaehtojen kiristämistä eräiltä osin kuljetuksen tilaajan vastuun lisäämistä lakia noudattavan kuljetusyrityksen valitsemiseksi ja liikennelupaviranomaisten tekemien tarkastusten lisäämistä

eli lupapakko laajennettaisiin kaikkiin muussa kuin alkutuotannossa käytettäviin traktoreihin

en voi luvata että mitään tehtäisiin sen päälle tai lisää mutta toki se talouden tilanne sitten jatkossa tulevina vuosina kertoo mitkä ovat ne mahdollisuudet edistää muita liikennehankkeita jotka eivät tällä hetkellä tässä ykköskorissa mukana ole

se tarkoittaa sitä että lupaa ei edelleenkään vaadittaisi esimerkiksi lumen kuljettamiseen tieltä eikä maa metsä eläin tai kalatalouden harjoittamiseen liittyviin kuljetuksiin mutta muilta osin lupa edellytettäisiin

hallitus on täällä palanut tiukasti ydinvoimaliekeissä

tässä esityksessä myös poistettaisiin liian epämääräisenä mahdollisuus kuljettaa tavaroita korvausta vastaan ilman liikennelupaa niissä tapauksissa jotka liittyvät suoritusvelvollisen tavanomaiseen toimintaan

ja toiseksi kuten olemme saaneet nähdä kantaverkkoyhtiön johtajan todenneen siirtohäviöt voivat nousta kymmeniin prosentteihin mikäli ydinvoimala rakennetaan pohjois suomeen

liikenneluvan ehtoja tiukennettaisiin niin että luvanhaltijan nykyisen konkurssitilan lisäksi katsottaisiin luvan saamisen esteeksi aiemmat konkurssit varojen puutteessa rauenneet tai julkisselvitykseen menneet mukaan lukien vuoden ajalta tavaraliikennelupaa vaativalla toimialalla

sen verran on muutosta edellisiin vuosiin että kun tarpeen mukaan näitä yhteyksiä maanteillä ja rautateillä kehitetään niin myös kaivosyhtiöt ovat mukana tässä prosessissa ja neuvotellaan tapauskohtaisesti niitä maksuosuuksia ja sitä osallistumista myös kaivosyhtiöille näiden yhteyksien rakentamiseen

kuljetuksen tilaajan vastuuta lisättäisiin siten että selvitysvelvollisuuden piiriin liikenneluvan tarkastamisen lisäksi ehdotetaan arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityminen

onhan täällä lupailtu sopimuksia teollisuuden voimalle fennovoimalle ja vieläpä jälkikäteen sitten fortumillekin kun vanhat voimalat vanhenevat

viranomaisten tietojenvaihtoa ja valvontaa halutaan lisätä siten että lakiin lisätään liikenneluvan myöntäjälle oikeus pyytää verohallinnon harmaan talouden selvitysyksiköltä velvoitteidenhoitoselvitys liikenneluvan saamisen ja voimassaolon ehtojen valvomiseksi

kuten tuossa aiemmin mainitsin jo näistä kartoista niin hyvin tarkkaan on katsottu sitä että kaikki alueet jossakin vaiheessa omalta osaltaan ovat saajapuolella

liikenneluvan myöntäneen viranomaisen olisi vähintään kerran kalenterivuodessa selvitettävä täyttävätkö luvanhaltijat edelleen luvan myöntämisen edellytykset

lisäksi se vaikeuttaisi halvemman verotuksen ja vakuutuksen piirissä olevien ajoneuvojen käyttöä ja tasaisi näin kilpailuedellytyksiä kotimaamme tavaraliikenteessä

harmaan talouden estäminen ja kilpailuneutraliteetti eri yritysten välillä puoltavat ehdotettua liikennelupajärjestelmän laajentamista

no tietysti jos me saamme viitostienkin sinne mukaan edellytyksiä näin on mutta kuten edustaja satonen tässä nosti esille niin rahoituksen on löydyttävä omasta pussista

tällä hetkellä rahoituslinjaukset ten t verkoston osalta ovat sellaiset että tieverkkoon ei saada pennin jetiä elleivät ne ole älyliikenteen tai satamiin lentokentille yhdistäviä yhteyksiä

muiden verojen ja lakisääteisten velvoitteiden laiminlyönti jäisi ilman valvontaa joten käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta ei tässä ehdoteta

pääsääntöisesti rahoitus menee älyliikenteen ja raideliikenteen kehittämishankkeisiin

vaikutukset lainsäädännön osalta lähtevät tietysti siitä että harmaan talouden estämisellä saadaan tasapuolisemmat kilpailuedellytykset velvoitteensa suorittavien kuljetusyritysten välille

rikkidirektiivin sopeutumistoimista

biomassaan perustuvat polttoaineet on just tämä yksi asia joka on tässä uusien käyttövoimien selvitystyöryhmässä työn alla

sitten kun savon radan osalta sanottiin että se ei ole missään mukana niin kyllä savon rata on tässä routa ja kosteikkokorjausten osalta myös työn alla mutta se nyt ei näy tuossa vaan on kirjoitettu sinne tekstiin sisälle

eloranta nosti viimeisenä esille vielä tämän pohjoisen vision ja siihen sisältyy tämä selvitys arktisen alueen tarpeista ja mahdollisuuksista mikä on myös tässä hallituksen tulevaisuusselonteossa yksi painopistealue

suuresti arvostamani edustajakollega korhonen vastaan erittäin mielelläni

arvostan suuresti että yliopistokeskukset on mainittu ja korotettu tässä lakiesityksessä arvoonsa mikä niille kuuluu

mutta olen erinomaisen huolestunut siitä että kun konkurssipelisääntö tänne lakiesitykseen jää niin jääkö meille näitä yliopistokeskuksia mikäli maakuntayliopistot ajetaan rahoituksen puutteessa konkurssiin

mutta koko tämä metsäteollisuuden toimintaan liittyvä paketti on käyty näitten toimijoitten kanssa hyvin tarkkaan läpi niin että lähestulkoon kaikki ne toiveet mitä he ovat esittäneet on pystytty tässä huomioimaan

en pysty ihan eksaktisti sanomaan onko se puutavara vai hake mutta ymmärsin näin että se pyyntö ja toive mikä metsäteollisuuden yritysmaailman puolelta on tullut on tässä niin kuin toteutunut eikä estetä mitään järkevää yhteistoimintaa myöskään tavaran poiskuljettamisessa metsästä

arvoisa puhemies

ihan voin vaan sanoa että entisiäkään monikanavaisia palveluntuotantotapoja ei ole saatu täydellisesti toteutettua ainakaan meidän selkosilla

arvoisa herra puhemies arvoisa ministeri kollegat

niillä alueilla joilla tuottajia on seteli lisää käyttöä entisestään ja palveluntuottajat keskittyvät tälle kysynnän alueelle

arvoisa puhemies

on äärimmäisen hyvä asia että postikuljetusjuttu lähtee nyt selviämään ja haluan lämpimästi kiittää ministeriä myönteisestä suhtautumisesta asian eteenpäinvientiin ja käsittelyyn tässä talossa

täytyy ihan ensimmäisenä syöksyä tähän rakkaaseen aiheeseen ankkurilapset jota täällä on hehkutettu oikein palavin sieluin ja liekehtivin sydämin

setelijärjestelmä lisää järjestäjien työtaakkaa yllätys yllätys byrokratiapaineet kasvavat

onko niitä resursseja

rohkenisin väittää että maahan yksin tulleet lapset ovat kaikkein haavoittavin ja haavoittuvin maahantulijaryhmä

tuolla liikenteessä yhä useammin vastaan tulevat irtoperävaunukuljetukset ovat ulkomaalaisessa rekisterissä ja kyllä on vahva epäilys siitä että se harmaa talous siellä entistä suurempana pyörii nimenomaan ulkomaalaisten toimijoitten osalta

eniten alaikäisiä suomeen saapuu väkivaltaisista konflikteista kärsivistä maista kuten irakista somaliasta afganistanista ja kongosta joten tuskin sieltä ihan lystikseen on liikkeelle lähdetty